myös urheilijoilla on oltava mahdollisuus opiskella urheilu uransa aikana niin että valmistautuminen ja urheilu ura voidaan yhdistää luontevasti

jos opiskelu lukiossa vie neljä vuotta niin siinä tapauksessa se saa viedä neljä vuotta

tässä ikään kuin nostetaan urheilu tasa arvoiseen asemaan kulttuurin rinnalle yhtenä kulttuurin osa alueena

kiitos

arvoisa herra puhemies

tässä on myös mukana sitten tämä harmaan talouden torjumisen näkökulma mikä on hallituksella agendalla vahvasti

se on tekijä joka kasvattaa vastuuseen lisää ihmisten omaehtoista säästämistä eläkesäästämistä ja suunnitelmallisuutta oman talouden hoidossa

tiedämme kaikki että lupa ja valvontatehtävät edellyttävät lisää voimavaroja ja jos niitä voimavaroja ei ole niin osa tehtävistä saattaa sitten jäädä hoitamatta tai tulee hoidetuksi huonosti

valiokunnassa keskusteluun nousi ja se on myös siellä lausunnossa mukana ajatus siitä että ympäristövalvonnasta voitaisiin periä maksuja lupien hakijoilta ja tulot käytettäisiin sitten luvituksiin ja valvontaan

valiokunnan tietoon tuli useammankin asiantuntijan suulla että nämä lupahakemukset ovat joskus luokattoman huonoja ja käytännössä se työ sitten teetetään virkamiehillä jotka joutuvat sitä sitten tekemään ikään kuin veloituksetta hakijan kannalta

jos ympäristöhallinto ei pysty hoitamaan tehtäviään niin siinä on olemassa vaara että syntyy ongelma esimerkiksi kaivosteollisuudelle joka on näitä harvoja kasvualoja suomessa

sitten hieman ympäristöä ja poliisihallintoa sivuava asia mikä ei suoraan tässä ole mutta välillisesti sekin kuuluu nimenomaan harmaan talouden näkökulmasta eli ympäristörikokset ovat rikoksia joihin suomessa ei ehkä riittävän vakavasti vieläkään suhtauduta

kansainvälinen tilanne on jännittynyt ja ukrainan kriisin taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida

epärehellinen yrittäjä ja näitä esimerkkejä on ollut nimiä nyt mainitsematta voi tahkota muhkeita voittoja laskuttamalla asiakkaita jätteidenkäsittelystä kun todellisuudessa jätteet on kaadettu luontoon tai viemäriverkostoon

kärsijöitä ovat tavallisten kansalaisten ja luonnon lisäksi tietysti myös rehelliset yrittäjät jotka tämän hintavääristymän vuoksi eivät sitten välttämättä pärjää kilpailussa

tämä on yksi semmoinen asia johon meidän kaikkien suomalaisten ja eduskunnan pitää vastaisuudessa kiinnittää suurempaa huomiota

viro ja sveitsi ovat laittaneet velkansa kuriin velkajarrulla

kansan tuen puutetta ei pidä pelätä

kiitos

talousarvioesitys on tehty poikkeuksellisen haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa

mukaan on kuitenkin saatu mahdutettua myös paljon myönteistä esimerkiksi veteraanilisän korotus perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen liikuntaan osoitettujen määrärahojen lisääminen sekä homekoulujen korjausrahat

unohdukset ja virheet voivat osaltaan johtaa virheisiin ja valituksiin jotka puolestaan hidastavat ja heikentävät kuntalaisten saamaa palvelua sekä yritysten ja kuntien kehitystä

kuntien maankäytön suunnittelussa aluearkkitehti toimii ympäristöministeriön ohjauksen sekä valtion alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti ja on siten linkkinä valtion ja kuntien välillä

toivon että aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen voidaan turvata myös jatkossa eduskunnan budjettikäsittelyssä tehtävillä päätöksillä jakamattomasta varauksesta

arvoisa herra puhemies

alaikäisten alkoholinkäyttö lisää väkivalta ja tapaturmariskejä vahingoittaa nuorten kehitystä sekä ennustaa riippuvuutta ja haittoja aikuisena

tutkimusten mukaan alkoholimainonta aikaistaa lasten alkoholinkäytön aloittamista sekä lisää nuoruudenaikaista alkoholinkäyttöä ja humalajuomista

hallituksen esitys mainonnan rajoittamisesta on tervetullut ja toivottu

esitys on siis oikeansuuntainen mutta valitettavasti osittain riittämätön ja joiltakin osin epäsymmetrinen ja ristiriitainen

arvoisa puhemies

liitto tuli samalla kertoneeksi mihin hintaan se on valmis myymään yhteiskuntavastuunsa ja arvonsa

jotta tämä sisäinen säästövelvoite saadaan aikaan niin siihen liittyy nimenomaan tämä liikkuvan poliisin roolin tai organisoinnin muuttaminen

keskusteluun on

arvoisa herra puhemies

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät havaittu ongelmia

perustuslain mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan ja nyt siihen on esitetty lisäystä ja se varmasti ministeriäkin tyydyttää

vaalikauden alussa edeltäjänne ministeri gustafsson lupasi veloituksettomat lukiokirjat ja taisivat siinä lupauksessa mukana olla myös digitaaliset oppimateriaalit kuten taskulaskimet ja ipadit

ministeri kiuru tämä lupaus ei ainakaan vielä ole valitettavasti johtanut konkretiaan koska talousarvioesityksestä ei löydy asiasta mainintaa

onko tämä lupaus vielä voimassa tällä vaalikaudella

huoleni tai kysymykseni liittyy siihen että nyt mekiä ollaan siirtämässä finpron yhteyteen mikä on valiokunnan mielestä hyvä asia varmasti näin

mutta miten suhtaudutte siihen että tällaisessa organisaatiomuutoksessa saattaa tulla pari kolme vuotta vajaakäyntiä hakemista että tämä ongelma poistetaan jotta se momentumi säilyy sinne venäjän suuntaan matkailumarkkinoinnissa

ministeri ihalaiselle lyhyt kysymys

oppisopimusasiaa olette pitänyt kiitettävästi esillä ja yrittäjiltä on tullut sellaista tietoa että hyvä hanke hyvä tuki mutta se byrokratia on niin raskasta että byrokratian aiheuttamat kulut ovat niin suuret että se saatu etu ei sitä kata minkä takia sitten hyvä asia jää hoitamatta ja opiskelijat eivät saa niitä oppisopimuspaikkoja toivotulla tavalla

ensi vuonna ei tule muutoksia mutta se on nyt ilmeisesti vain tämmöinen väliaikainen välivuosi siinä

joko he eivät tule sinne lukioon ollenkaan jättäytyvät koulutuksen ulkopuolelle tai sitten jos on urheilu kulttuuri tiede tai muupainotteisia lukioita niin tämä tärkeä harrastus jolla he sitten luovat sitä työuraa jää paitsioon

arvoisa herra puhemies

historian ja yhteiskuntaopin opettajana voin vakuuttaa että jokainen historian ja yhteiskuntaopin opettaja yläluokilla ja lukiossa ottaa mielellään vastaan kenet tahansa edustajan puoluekannasta riippumatta kertomaan miten poliittinen järjestelmä toimii mitä kuntapolitiikkaan ja valtakunnanpolitiikkaan kuuluu jos asia ja puhe pysyvät asiallisena

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin hallitusohjelmassa sanotaan että opetta jien täydennyskoulutuksesta huolehditaan ja vaikka ei aikaisemmin ole ehkä riittävästi huolehdittu niin kyllä opettajan ammattietiikka on niin vahva että he eivät päästä luokkiin poliittisia palopuheita ketään pitämään

muistutan siitä että emme elä enää autonomian aikaa

elämme itsenäistä aikaa

emme tarvitse sensuuria

vain avoin keskusteleva yhteiskunta voi toimia ja kehittyä

on ihmeellistä ja merkillistä jos tohtoristason mies ei pääsisi lukioon puhumaan opettajan luvalla

jos osoittaa vain itse aktiivisuutta ottaa luurin käteen kertoo toiveistaan opettajalle niin uskon että aika löytyy

arvoisa herra puhemies

tässähän nyt on tavoite se että kun suomen taloudesta puhutaan puhutaan viennistä niin koulutusvienti on yksi semmoinen kasvuala tai se voisi olla yksi merkittävä kasvuala

tästä on tullut paljon palautetta ja se palaute on sensuuntaista että olemme nyt tuomassa ikään kuin mutkan kautta hivuttamalla lukukausimaksuja suomalaisille opiskelijoille ja se täällä aikaisemmin on tullut esille mutta ehkä se nyt on hyvä mainita vielä kertaalleen

silloin kun ruvetaan myymään tuotetta niin se valinta tehdään sen mukaan onko se tuote maksettu onko maksettu siitä koulutuksesta ja sen mukaan sitten tullaan tai ei tulla ihan samalla tavalla kuin jos suomalainen lähtee usasta hakemaan tutkintoa emme me niitä tutkintoja sieltä valitettavasti ilmaiseksi saa

jos me hakisimme kansainvälisyyttä sillä tavalla että jaamme palveluja ja tuotteita tästä maasta ilmaiseksi kaikille halukkaille niin kyllähän sitä kansainvälisyyttä tulisi sitä kautta vaikka kuinka paljon mutta mikä sen arvo on sitä sopii kysyä

siellä on myös sellainen ajatus että kannustimena niille opiskelijoille jotka suomeen tulevat mihin heitä voitaisiin sitten tarve voitaisiin antaa verovähennysoikeus opiskelun loputtua eli että sitten tuloista voisi tehdä vähennyksiä ja sitä kautta kannustetaan jäämään suomeen töihin niin että se tutkinto myös hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa

kuntaliitos on iso asia

mikään kilpailuetu ei ole pysyvää

organisaatiot eivät kuole koska ne tekevät vääriä asioita vaan koska ne jatkavat aikanaan oikeiksi todistettujen asioiden tekemistä liian pitkään